puhumattakaan sitten siitä kuten sanoin että tämä liikennevalvonta sirpaloituu kun uudellamaalla näitä liikkuvan poliisin poliiseja sijoitetaan eri paikkakunnille ja sitten yllättäen onkin niin että sitä liikennevalvontaryhmää kokonaisuutena ei siellä enää ole hoitamassa sitä liikennevalvontaa vaan se muuttuu tämmöiseksi enemmän satunnaiseksi

edustaja nylanderin lakialoite on kyllä sinänsä kannatettava mutta samaan hengenvetoon on kysyttävä onko se tarpeellinen

arvoisa herra puhemies

tämä edustaja paloniemen aloite on loistava ja se on sen lisäksi ikävän ajankohtainen tämän pikku eerikan tapauksen takia mutta se on myös sen takia ajankohtainen kun valtiontalouden tarkastusvirasto on lausunut lastensuojeluasioista niin kuin tuossa oli puhe

se on todella vakava rikos

se on eräs kunniaväkivallan muoto ja kunniaväkivaltaa vastaan on taisteltava jatkuvasti suomessakin

siinä on surullista tekstiä että esimerkiksi tilastointi asiakassuunnitelmat ja jälkihuolto eivät ole sitä mitä niiden pitäisi olla

ja vielä jos ajatellaan tätä ammattitaitoa niin kyllähän se tosiasia on että kun ei päivittäin tiettyjä tehtäviä tee niin se ammattitaito etenkin raskaan liikenteen valvonnassa häviää

se on surullista mutta pahinta on se että todetaan että palvelujärjestelmä ei kykene vastaamaan niihin haasteisiin joita kohdistuu väkivaltaa kokeneisiin lapsiin

tosiasia tulee olemaan se että näitä liikennevalvojia entistä enemmän käytetään poliisin kiireellisiin hälytystehtäviin koska nyt he tulevat muun muassa kenttäjohtajan alaisuuteen joka vastaa koko sen alueen kentän turvallisuudesta

minä ymmärrän hyvin että tämä esitys tehdään että halutaan korostaa että sinänsä on otettu esille tämä asia se herättää huomiota ja muodostaa eräänlaisen moraalinormin ja paheksutaan erityisesti tätä asiaa

kysehän on tietysti pääsääntöisesti resursseista ja niiden puutteesta nämä työntekijät tekevät raskasta työtä vähäisillä resursseilla mutta kyse on myös toimintatavoista työtavoista ja myös siitä että asenteissa saattaa olla vikaa

mutta kun meidän voimassa olevassa rikoslaissa on törkeä pahoinpitely niminen rikos niin se kaikilta osin kattaa tämän naisten ja tyttöjen ympärileikkauksen

tässä lakialoitteessa on tämä törkeä tekomuoto törkeä sukupuolielinten silpominen

heitänkin pallon ministereille että he tarkastaisivat lainsäädännön sekä lastensuojelulain lain terveydenhuollon ammattihenkilöistä että myös rikoslain kohdalta että tämä yhteistyö toimisi entistä saumattomammin

henkilöt jotka ovat olleet hälytystehtävien hoidossa on pantu liikenteenvalvontaan lappu käteen ja pitää kerätä suoritteita kuinka monta rangaistusvaatimusta esimerkiksi antaa henkilölle joka kävelee päin punaisia tai ajaa päin punaista liikennevaloa

tämä on aivan sama mikä on nyt tällä hetkellä voimassa olevassa rikoslaissa törkeän pahoinpitelyn rangaistusasteikko

saattaa olla perhe narkkariperhe joka on enemmän kiinnostunut siitä mistä saa päivän huumeannoksen ja millä hintaa kuin siitä että hoitaa lapsiaan

tarkastusvaliokunnan jäsenenä on pakko tähän sanoa että mehän tarkastusvaliokunnassa teimme tässä taannoin sellaisen pitkän ja laajan työn missä on hyvin hyvin monia kymmeniä toimenpide ehdotuksia millä tätä rakentamisen laatua voitaisiin parantaa

arvoisa herra puhemies

kaiken kaikkiaan nyt näyttää siltä että tämmöinen erehdys tehdään tämmöinen keskitetty liikennevalvonta tässä mitä ilmeisesti nyt hajautetaan paikallispoliisiin

se on ihan elävää elämää

siihen eivät enää mitkään ennalta ehkäisevät keinot valitettavasti tehoa joten silloin pitää pitää huolta että meillä on tämmöisiä niin sanottuja koviakin keinoja käytössä muun muassa huostaanotto sillä tavalla että lapsen pallottelu eri vanhempien välillä loppuu ja asia hoidetaan lapsen edun kannalta hyvin

se lähtee todella sieltä suunnitteluvaiheesta ja siirtyy siihen valvontavaiheeseen ja työn toteuttamisvaiheeseen ja muun muassa sen dokumentointiin

tuolla monissa euroopan maissa tämmöisiä tosiaan ollaan tehty ja nyt osassa ollaan jopa palaamassa tähän vanhaan systeemiin

siellä on esitetty että vaikkakin on tämä suostumus niin se on rangaistavaa niin kuin pitääkin olla mutta että rangaistus olisi vain neljä vuotta eikä olisi mitään minimiä

kaikilta muilta osin tämä pora kolmonen minun mielestäni tässä taloustilanteessa on välttämätön ja näin pitää tehdä ja ministeri on tehnyt siinä ansiokasta työtä

minun mielestäni ei näin saa olla koska se pahimmillaan minun mielestäni lieventää näitä rangaistuksia

jos me haluamme osoittaa että naisten ja tyttöjen ympärileikkaus on erittäin moitittava teko niin emme kai me voi silloin sitä rangaistusta laskea etenkään rangaistusminimiä koska se muokkaa meidän oikeusistuinten tuomiokäytäntöä

tämäkin pieni muutos tässä laissa on omiaan sitä luomaan

lakivaliokunnan puheenjohtaja edustaja holmlund esitteli ansiokkaasti mietinnön joka lakivaliokunnassa on ollut ja täytyy sanoa että tämä ei suinkaan aiheuttanut niin paljon intohimoja kuin äskeinen ruorijuopumuskeskustelu

nythän meillä on se ongelma että rangaistukset tuomitaan nimenomaan sieltä alimmasta päästä kun nimenomaan näitä rangaistusminimejä pitäisi korottaa että saataisiin niitä tuomioita nousemaan ylöspäin

pikemminkin jos olisin saanut tehdä vaihtoehdon olisin rankalla kädellä kehittänyt liikkuvaa poliisia liikenneturvallisuuden ammattilaiseksi ottanut kaikki tämmöiset turvatoimet pois sieltä ja lentoasemat ynnä muuta

vielä yksi asia

mutta minä ymmärrän hyvin tämän pointin että tämä nostetaan esille ja osoitetaan että tätä ei meillä missään tapauksessa hyväksytä mutta kun se on jo tuolla laissa mainittu

heti alkuun haluan korostaa että vaikka tämä on eu lainsäädäntöä tämä ei missään tapauksessa rajoita suomalaista itsenäistä määräämisoikeutta rikosasioissa eikä velvoita suomen oikeusviranomaisia ja esitutkintaviranomaisia mihinkään vaan antaa hyvän mahdollisuuden tehdä kustannustehokkaita ja joutuisia ratkaisuja nimenomaan vakavien rikosasioiden tutkinnassa

nythän meillä tilanne on se että ainakaan vielä tässä jokin aika sitten suomessa ei oikeusviranomaisten tiedossa ollut yhtään tapausta jossa tyttöä tai naista olisi ympärileikattu mutta jo pari vuotta sitten edellisessä ammatissani poliisissa sain kyllä terveydenhuollon ammattihenkilöiltä vihjetietoja että kyllä meiltä täältä suomestakin löytyy ympärileikattuja tyttöjä ja naisia

kun siellähän on nummela tämmöinen hyvin kehittyvä taajama niin onko sinne tarkoitus minkäänlaista palvelupistettä ja partioille tiettyä kuulustelu lepopistettä jättää koska se on kuitenkin semmoinen kehittyvä taajama ja vilkas poliisitehtävien osalta

kaiken kaikkiaan pora kolmonen on hyvä asia mutta rypyn siihen tekee tämä liikkuvan poliisin sulauttaminen näin kauniisti sanottuna

kiitän edustajia tästä kannatuksesta ja etenkin yrttiahoa tästä kannatuksesta ja kun hän ihmetteli että kokoomuksesta tällainen aloite tulee niin kyllä minä luulen että jokaisen velvollisuus ja tahto tässä salissa on se että ihmisiä ei työpaikalla kiusata ja minun mielestäni se on erittäin tärkeä asia työurien jatkamisessa koska ainakin minä mielelläni jatkaisin työuria sieltä työurien keskeltä ettei tulisi näitä sairaslomia tai pahimmillaan eläkkeellejäämisiä tämän takia

se on tosiasia että varmaankin meiltä suomesta lähetetään tyttö ympärileikattavaksi johonkin muuhun maahan

kuten edustaja holmlundkin totesi suomihan on eun johtava valtio jitien eli joint investigation teamien yhteisten tutkintaryhmien käytössä

haluan ottaa esille vielä sen että tässä lakiesityksessä on myös se että pitäisi ilmoittaa aina tästä ympärileikkauksesta tai sukupuolielinten silpomisesta viranomaisille

se tarkoittaa sitä että kun kahdessa valtiossa esimerkiksi suomessa ja virossa on tapahtunut rikos esimerkiksi törkeä huumausainerikos ja molemmissa valtioissa on yhtä suuri tutkintaintressi tämän tietyn jutun tiimoilta silloin perustetaan yhteinen tutkintaryhmä

edellisessä työpaikassa olin yksikönjohtajana jossa tutkittiin muun muassa näitä työrikoksia ja näin sen ongelman käytännössä hyvin laajalti

sehän osittain kompensoi tätä ilmoittamista joskin siinä on nimenomaan tämä hankkeilla oleva rikos kriteerinä ja se ei tietenkään koskisi lähisukulaisia

yhtä hyvin tutkintaryhmä voi olla muun muassa ihmiskauppa asiassa tai laittoman maahantulon järjestämisessä joissa näitä on myös käytetty

todella on toivottavaa että tämä aloite etenisi koska näitä tapauksia on minunkin tiedossani nyt viimeisen vuoden aikana kun täällä olen ollut

on tullut paljon yhteydenottoja joissa on hyvin tämänkaltaisia tapauksia etenkin erilaisissa valtion ja kunnan firmoissa koska ne ovat monasti autoritäärisiä ja hierarkkisesti johdettuja ja siellä tämmöinen pystyy kukkimaan ihan liian pitkään ja ihan liian hyvin tämmöinen työpaikkakiusaaminen

tässä nykyisessä esitetyssä tapauksessa kyse on lähinnä siitä jälleen esimerkinomaisesti koska tapanani on miettiä aina käytännönläheisesti asioita

toki sitten voi käydä keskustelua pitäisikö näitä ilmoitusvelvollisuuksia entisestään tehostaa mutta se tämän rikoslain logiikan mukaan olisi kyllä sitten enemmänkin muussa paikassa kuin tässä pykälässä itsessään säädettävä

kaikki ne eivät ole rikoksia mutta osa on ja silloin kun puhutaan rikoksista niin silloin pitää olla rikosoikeudelliset mahdollisuudet tehokkaasti puuttua siihen

arvoisa herra puhemies

todella kannatan sitä että rangaistuksia kovennetaan ja muun muassa se törkeän rattijuopumuksen raja lasketaan promilleen minimirangaistuksia nostetaan oikeuskäytäntö tiukkenee

kun tässä nyt suku elimien silpomisesta puhutaan ja tytöistä niin haluaisin muutaman sanan sanoa myös pojista jos vain sopii

hänen päälleen pannaan seuranta ihan aktiivinen seuranta joka käsittää visuaalisen seurannan sekä teknisen seurannan johon saattavat liittyä muun muassa ajoneuvon seuranta niin sanotun kolmosen avulla sekä myös telekuuntelu

kannatan pidempiä ajokieltoja ja päihdehoitoon ohjausta kannatan laajennettua ajokieltoa auton luovuttajalle ja niin edespäin

elikkä minä en näe tällä hetkellä ongelmaksi lainsäädännössä niinkään tätä tyttöjen ympärileikkausta vaan nimenomaan poikien ympärileikkauksen

lainsäädännössä on selkeä puute ollut jo pitkään ja jostain syystä tämä eduskunta ei halua siitä lakia säätää suuntaan tai toiseen

sitten parin päivän kuluttua tuleekin ilmi että muuli on täällä vain jakamassa huumeita tiettyihin paikkoihin ja virossa on jo pitkään tutkittu tämän tietyn organisaation jonka muuli tämä on toimia eli siellä on jo pitkään tutkittu törkeää huumausainerikosta

eli jos ja mielestäni kun haluamme ehkäistä rattijuoppojen tai sekakäyttäjien pääsemistä liikenteeseen minun on toistettava itseäni se alkolukko on se millä lähes kaikki tapaukset pystymme estämään

no silloinhan ei tietenkään ole syytä käynnistää suomessa omaa tutkintaa sen laajemmin vaan välittää tiedot viroon ja siirtää jutun tutkinta kokonaisvaltaisesti sinne

nykyisin alkolukko välineenä on kömpelö käyttää ja ei voi vaatia että ihan kaikki tavalliset autoilijat joita ei ole tuomittu mistään rikoksesta joutuisivat sitä käyttämään

voi sanoa että oikeus ei toteudu

toki rattijuopumuksesta tuomitut aina mutta tavalliselta rehelliseltä kansalaiselta ei sitä voi vaatia käyttöön

mutta nyt jo tuossa länsinaapurissa eräs turvallisuudestaan tuttu auto on itseohjautuva ja sitä kokeillaan liikenteessä ja ihmettelen eivätkö insinöörit todellakaan pysty kehittämään ehkä sellainen jo on sellaista alkolukkoa joka on äärettömän helppokäyttöinen joka ei mitään erillisiä puhalluksia vaadi vaan ottaa siitä hengitysilmasta välittömästi tiedon siitä onko joku käyttänyt päihteitä

voi sanoa että poliisit eivät yleensä taistele siitä kuka saa tutkia jutun vaan kuka joutuu tutkimaan jutun elikkä tässä tapauksessa suomen poliisi mielellään siirtää tapauksen tutkinnan viroon mikä on todella järkevä ratkaisu

tarkoitan sitä että kun isä menee herkässä mielentilassa tällaiseen sovitteluun ja kaikki muut osapuolet ovat naisia ja asenteethan aikaisemmin etenkin ovat olleet sitä että lapset menevät aina äidille niin joku sanaton viesti saattaa jo sen isän lannistaa heti siinä ovella kun tänne tilanteeseen mennään

tässä on nimittäin minunkin puoleeni kääntynyt eräs isä joka sanoo että hän ei saa poikaansa samaan päiväkotiin missä heidän vanhempi tyttärensä on ennen kuin poika ympärileikataan ja isä ei haluaisi sitä tehdä

siihen ei kukaan muu pysty puuttumaan

siis tähänhän meidän pitää panostaa ja olen jäsenenä lakivaliokunnassa johon tämä tullee ja pidän huolta että näitä asioita siellä tullaan pohtimaan ja toivottavasti saamme hyviä ponsia aikaiseksi jotta pystymme tehokkaasti puuttumaan tämän vakavan ongelman ennaltaehkäisyyn

en tiedä onko sekään oikein että suomen tasavallassa rikoslain mukaan jos tukistaa lasta saa sakot mutta jos leikkaa silpoo pojan sukuelintä ei saa mitään jos sen tekee uskonnollisessa tarkoituksessa ja turvatuissa olosuhteissa

ei ole enää järkeä siirtää jo tutkittua juttua kun on haaskattu paljon työvoimaa ja rahoja toiseen valtioon vaan nimenomaan tämmöinen tuore juttu jolloin saadaan kustannussäästöjä ja se on myös inhimillistä rikoksesta epäillyn ja muiden asianosaisten kannalta

minä olen kanssa samaa mieltä että se työntekijän pätevyys ratkaisee mutta joissain asioissa myös se viesti joka sieltä tulee on se ensimmäinen viesti joka sitten lannistaa tai masentaa ihmisiä tai saattaa tuntua näistä ihmisistä että tulee väärä lopputulos puolueellinen vaikka näin ei olisi

kuten sanoin tämä asia päätetään se suuntaan tai toiseen en ota sen enempää kantaa mutta se olisi minusta ensisijaisemmin säädettävä asia täällä kuin sinänsä tämä erittäin tuomittava ja vakava tyttöjen ympärileikkausasia

asia on tähän asti aivan hyvä mutta onneksi lakivaliokunta ponnekkaasti puuttui erääseen käytännön asiaan joka tuli ilmi ja olisi ollut aikamoinen lapsus ja olisi pahimmassa tapauksessa romuttanut tutkinnan mikäli tätä lakia olisi viety eteenpäin muuttamattomana

ihan lyhykäisyydessään sitten lapsen kuulemisesta

esimerkiksi rikosprosessissa jos lapsen epäillään joutuneen vaikka perheen sisäisen pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi häntä pääsääntöisesti aina kuullaan

se on asianosaisen kuuleminen

palataan siihen esimerkkiin että täällä on se törkeästä huumausainerikoksesta epäilty virolainen ja hänen henkilöllisyytensä on tiedossa ja hän täällä huseeraa ja suomen poliisi kohdistaa häneen salaisia pakkokeinoja

siinä mielessä olisi tärkeää tähän sovitteluunkin laajentaa tämä lapsen kuuleminen joka tapauksessa mukaan ei siten että vanhemmat ovat siinä mukana eikä tietenkään sitten jos lapsen kehitystaso ei tätä salli tai se on vahingollista lapselle

tämän hallituksen esityksen mukaan tälle rikoksesta epäillylle olisi pitänyt ilmoittaa siitä että juttu siirretään viroon ja antaa hänelle mahdollisuus valittaa asiasta helsingin käräjäoikeuteen

mutta voi sanoa että lapsen suusta usein se totuus tulee ja saattaa lapsen suusta tulla myös hänen oma etunsa mikä helpottaa sitten tämän sovittelun etenemistä ja saa ehkä vanhemmatkin tai ainakin toisen vanhemman ymmärtämään sen mikä se lapsen todellinen etu on

jos jotakuta kuunnellaan ja tarkkaillaan salaa ei hänelle tietenkään pidä mennä ilmoittamaan että hei sinua epäillään nyt törkeästä huumausainerikoksesta

tämä on hieno ja tarpeellinen lisäys todella ettei tuhota esitutkintaa ja minun mielestäni tässä vaikka aina kaikki ovat huolissaan rikoksesta epäillyn oikeusturvasta se menee lähinnä naurettavuuksiin jos tätä lisäystä tähän asiaan ei olisi saanut

minä olen kyllä enemmän huolissani muiden oikeusturvasta ja kuten tästä ilmenee tämä ei poista sitä etteikö jutun asianomistajalle ilmoitettaisi asiasta mutta tässä törkeässä huumausainerikoksessahan ei ole asianomistajaa

jos taas mennään laittoman maahantulon järjestämiseen tai ihmiskauppaan ja siinä löytyy asianomistaja se ei poissulje sitä että asianomistaja voi ryhtyä suomen tasavallassa parhaaksi katsomiinsa toimiin

arvoisa puhemies

on selvää että tämä kansalaisaloite heijastelee kansalaisten turvattomuuden tunnetta ja sitä pitää arvostaa vaikka tätä kansalaisaloitetta ei tällaisenaan lainsäädäntöön vietäisikään

mutta on ilo havaita että hallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin hallitusohjelman mukaisesti sekä tiukentaessaan näitä kriteereitä että myös nopeuttaessaan prosesseja ja näitä takaisinottosopimuksia neuvotellessaan

kun olin rikostutkinnassa mukana meillä oli iso ryöstösarja katuryöstöjä ja törkeitä ryöstöjä joihin ulkomaalaistaustaiset ei suomen kansalaiset syyllistyivät

kuinka ollakaan me saimme heidät kiinni saimme päätekijän karkotettua pois suomesta ja kuinka ollakaan nämä ryöstöt loppuivat muiden osalta

eli kyllä tällä on pelotevaikutus ennalta ehkäisevä vaikutus noin laajemminkin ei pelkästään tähän henkilöön vaan kyllä se sosiaalisessa mediassa leviää hyvin äkkiä että karkotus on mahdollinen ja tätä pelätään

arvoisa herra puhemies

on ihan hienoa ja loistavaa että rikosuhripäivystys saa lisärahoitusta niin että se pystyy nä mä välttämättömimmät toiminnat pyörittämään mutta tilanne on kestämätön

näiden eri turvallisuusviranomaisten poliisin tullin rajan rekisterien lainsäädäntöä ja toimintaa pitää yhdenmukaistaa niin paljon kuin mahdollista koska yhteistyötä jatkossa pitää tehdä vähenevien resurssien aikana

nyt on vain se ongelma että suunniteltu poliisin tietojärjestelmä vitja ei toteudukaan ja se on iso takaisku se on iso takaisku poliisille mutta myös näille muille viranomaisille

siksi toivonkin että tässä vaiheessa hallintovaliokunta jonka toimialaan tämä kuuluu selvittäisi vähän tarkemmin mistä tässä asiassa on kysymys ja miten tilannetta voisi parantaa että näille kaikille turvallisuusviranomaisille saataisiin yhtenäinen toimiva järjestelmä jossa myös lainsäädäntö olisi yhtenäinen ja kunnossa

lainkuuliaisuus on vähentynyt ja rikosoikeuden eräs periaate yleisestävyys on tietyiltä osa alueilta täysin romuttunut